jätteitä voidaan käyttää hyödyksi ja samalla saadaan mahdollisimman saasteetonta ja puhdasta energiaa

biodieselillä voidaan korvata merkittävät määrät tuontipolttoainetta parantaa meidän kaupallista vaihtotasettamme synnyttää työpaikkoja kautta maan erityisesti metsäseuduille maakuntiin

tässä on ollut onnenkantamoista nimenomaan hyvin paljon sillä mihinkään ei olisi ollut valmiutta silloin jos sikainfluenssa olisi tullut hieman vakavampana ja elokuussa

arvoisa puhemies

suomessa on liian vähän lääkäreitä koska liian moni julkisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin virka on tällä hetkellä täyttämättä

arvoisa puhemies

edellisen edustajan kanssa olen täysin samaa mieltä että silloin kun kaukolämpöverkko on nimenomaan uusille kaavoitettaville alueille tulee olla tässä esityksessä esitetyn mukainen menettely

näin on kotitaajamassani keuruun haapamäellä ollut jo liian pitkään ja seurauksena voi olla se että paras hankkeen suunnitelmien myötä lääkärien ja terveysasemien lähipalvelut vain loittonevat käyttäjistään

ja myöskin jälkeen kerran on kysymys biodieselin osalta jos se jalostetaan vaikkapa suomalaisesta puuenergiasta uusiutuvasta luonnonvarasta

mutta jonkun verran näkisin tarpeelliseksi joustavuuden niin että jos joku haluaa kuitenkin rakentaa ihan oman aurinkolämmöllä tai jollakin muulla vastaavalla toimivan lämmitysjärjestelmän niin liian kaavamainen ei tässäkään saisi olla

espanjantauti tappoi maailmassa enemmän kuin ensimmäinen maailmansota jotenka kysymys ei ole mitenkään pienestä uhasta

olemme todella suuren alun edessä ja toivon että tätä aktiivisesti ja määrätietoisesti kehitetään niin että suomen mahdollisuudet voivat tulla omaan käyttöön mutta myös tarjota lopputuotteitten kautta vientituloja keskusteluun päättynytkään lasinkäsittely keskeytyy kevään ensimmäiseen käsittelyyn kyselevät yksin kymmene saa siitä sitten vuonna valtio korvan vierellä ma kymmenen ny numeroni

tosiasiassa jos rokotteita ei ole saatavana olemme aivan yhtä suojattomia kuin sukupolvet seitsemisenkymmentä vuotta sitten

samalla pitäisi olla edellytys että tämä kaukolämpö on tuotettu sitten uusiutuvalla luonnonmukaisella energialla joka on ilmastokysymyksen huomioon ottava

kivijärveltä esimerkiksi ambulanssi ollaan siirtämässä pois

eli tämän vuoksi pidän välttämättömänä että suomeen palautetaan hintaa kyselemättä oma kansallinen rokotetuotanto huoltovarmuuden tähden

on kysymys tietyistä hälytysajoista nopeaan hoitoon pääsemiseksi ja tällöin ei pidä tuijottaa väestömäärään vaan siihen että apu on kautta maan nopeasti saatavana

aivan kuten ed

se on peruslähtökohta mutta tässä on myös mahdollisuus tehdä suomesta uuden osaamisen ja vientituotannon maa

katajakin toi esille minusta on tärkeää että asioista voidaan valittaa ja saada oikeusturvaa

arvoisa puhemies

toivon että nyt käsiteltävänä olevan asian yhteydessä kiinnitetään huomiota siihen että kautta maan lääkäripalvelut ja terveydenhuollon palvelut olisivat joko julkisina tai sitten muulla tavoin saatavilla kuten nytkin mahdollisimman nopeasti ja laajalti

mutta me tiedämme sen että siinä vaiheessa kun kaava on käsitelty siitä on päätökset tehty vain ani harvoin valituksella enää saadaan muutosta aikaiseksi

on jotenkin omituista ajatella että on suomi köyhä ja siksi jää jos me ajattelemme siten että me emme voisi olla maailman kärjessä myös tuotannossa rokotteitten osalta

kunnat puoltavat tehtyä ratkaisua ja oikeusistuimissa todetaan että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä ole mitään moitittavaa päätöksentekojärjestyksessä

jonnekin joudutaan rakentamaan uusia rakennuksia uutta infrastruktuuria ja toisaalta rakennetut kiinteistöt jäävät vajaakäytölle ja asiakkaat maksavat sitten pitenevät asiointimatkat

tampereella on tehty hyvin merkittävää työtä sen rokotteen tutkimiseksi ja valmistamiseksi jota meillä nyt on kansainvälisen yhtiön kautta

elikkä valittaja joka itse asiassa olisi hyvinkin oikeassa ei valitettavasti saa oikeutta ja sen takia toivon että näkemykset entistä paremmin saataisiin jo kaavoituksen varhaisissa vaiheissa mahdollisimman hyvin otettua huomioon

meillä on useampia yrityksiä muun muassa tamperelainen fit biotech oyj ja eräitä muita löytyy myös turusta ja näiden valmiudet ovat rokotetuotantoon luotavissa

jos meillä olisi lintuinfluenssan yhteydessä tehty päätös palauttaa suomeen rokotetuotannon fyysiset valmiudet me olisimme jo voineet rokottaa koko kansan ja tämä olisi tapahtunut yksinkertaisesti siten että kun maailmassa löydettiin ja keksittiin tämä rokote paljolti suomalaisen tieteen ja tutkimuksen ansiosta lisenssillä olisi ostettu tämä tuotantomahdollisuus tänne ja ryhdytty tuottamaan täällä

meiltä olisi riittänyt vientiinkin jo naapurimaihin niin ukrainaan kuin mihin tahansa muuallekin missä sitä olisi tarvittu ja tilanne olisi todennäköisesti ollut tämä

pulliaiselle täytyy sanoa että ei tässä todellakaan mitään edistetä muuta kuin mennään eteenpäin pakkotilanteessa mihinkä on jouduttu koska yliopistorahoituksen tilanne on se minkä me kaikki tunnemme

arvoisa puhemies

eihän sitä pysty sanomaan mikä se varmuudella olisi ollut kun ei siitä ole kokemusta mutta näin asiantuntijat ovat sanoneet että jos muutama vuosi sitten olisi lintuinfluenssauhan aikana luotu valmiudet niin me voisimme nyt toimia

aalto yliopisto saa tätä yksityistä rahaa ja muut saavat sitten huomattavasti vähemmän ja jotkut vieläkin vähemmän

ministerikaudellaan vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana ministeri rajamäki teki mielestäni hyvää työtä näissä kysymyksissä jotka liittyvät turvapaikan hakemiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön ja käytäntöön

tilanne on se että siitä selviytymiseksi on tämä ratkaisu tehty

markku rossi toi esille myös sen näkökohdan että tulevaisuuden sotia käydään paljolti muilla kuin aiempien sotien aseilla

olen aikanaan nähnyt että tämä epäkohta on edessä joka

siellä ovat juuri biologiset kemialliset radiologiset uhat olemassa ja ihan tuommoisen sodankäynnin ja kriisiaikojenkin huoltovarmuuden takia meillä tulisi olla myös tämä valmius olemassa

kansalaiset ovat viime päivinä lähettäneet hyvin paljon huolestuneita vetoomuksia meille kansanedustajille niistä ongelmista joita saattaa tulla hyvää tarkoittavan lainsäädännön väärinkäyttämisestä

tämä juuri pätee myös tähän edellisessä puheenvuorossani käyttämään kysymykseen niin sanottujen vähäliikenteisten ratojen henkilöliikenteen ostomäärärahoista

arvoisa puhemies

jos liikennettä on vähän miksi sitä ei haluta kasvattaa

miksi ei lisätä vuoroja koska tosiasia on se että tarjonta lisää kysyntää

nythän on muistettava se että voidaan menetellä oikein tai voidaan menetellä väärin ja nimenomaan se että jos lainsäädäntöä käytetään väärin niin kansalaiset pelkäävät siitä tulevan hyvinkin monitahoisia ongelmia

asell toi mielenkiintoisen ajatuksen henkirikoksiin syyllistyneiden sijoittamisesta ulkoistamalla venäjän vankiloihin

jos vähäliikenteisten ratojen junaliikenne supistetaan kuriositeetiksi niin suurelle matkustavalle yleisölle muodostuu käsitys että liikennettä ei näillä maaseudun radoilla ole

mielestäni perusvirhe käydyssä keskustelussa on se että meillä sekoitetaan käsitteet turvapaikan hakeminen ja maahanmuuutto

aikoinaanhan murhasta tuomitut sijoitettiin autonomian aikana siperiaan norjasta aikoinaan huippuvuorille ja oliko niin että jos huippuvuorilla pystyi elämään vuodenkierron ympäri sitten saattoi jopa vapautua

toisaalta on väitetty että yllätys yllätys eivät sen enempää aasialainen kuin hongkongilainenkaan välttämättä ole tätä suojaa muodostaneet

kähkönen tämä on todella vakava kysymys ja sen takia pitäisi panostaa tähän mutta myös liikenteenharjoittajan pitäisi kehittää liikennettä lisätä vuoroja lisätä markkinointia jotta tämä kehitys olisi kasvuhakuista

muuten maahanmuutostakin olen huomannut että kun siitä puhutaan kuinka paljon meillä tulee työvoimapulaa niin kohta sen jälkeen kun näitä puheita on puhuttu maassa on taloudellinen taantuma

mutta ilmeisesti näin jonkun verran on koska tähän mennessä ei vielä ole iäkkäämmillä ikäluokilla tätä tautia mahdottomasti ollut

mutta näkisin että elinkautisvangeille pitäisi luoda sellaiset tilat joissa he voivat rangaistuksensa kärsiä jotka olisivat tietysti inhimilliset mutta joissa olisi mahdollisuus tehdä työtä mahdollisuus saada sillä tavalla myöskin kuluja vastaavaa aineellista tuottoa mitä fyysinen kunto mahdollistaa

tämä on uskomatonta historiaa

arvoisa puhemies

toivon todella voimakkaasti että vaikka lääketeollisuus sanookin että tämä ei ole mikään kannattava bisnes toisaalta iltapäivälehdet kirjoittavat että lääketeollisuudet nettoavat rokotetuotannolla että meillä tähän panostetaan sijoitetaan

arvoisa puhemies

pulliainen valottaisi millä tavalla tässä on veroparatiisi tulossa jotta voisin ottaa lähemmin asiaan kantaa

missään tapauksessa en vastusta sitä jos joku haluaa tulla suomeen työhön tänne pitää olla oikeus tulla ja hengenvaarassa olevalla pitää olla oikeus siihen että saa turvapaikan

tässä on kysymys niin sanotusta oecd hankkeesta alun perin hankkeesta jolla oli tarkoitus lopettaa veroparatiisit

sijoitetaan ja panostetaan tuotantoon

mutta kuten jo päivällä käydyssä debattikeskustelussa toin esille kun henkilö tulee saamaan turvapaikan niin kyllä silloin ensisijainen tavoite on että hän pääsee takaisin sinne mistä hän on lähtenyt mahdollisimman pian

annetaan suomalaisille alan tiedemiehille mahdollisuus kehittää tiedettä tehdä tuotantoa ja viedä myyntiin tuotteita samalla kun turvataan oma kansallinen terveytemme

tässä saattaisi olla yksi mahdollisuus vaikkapa tähän tarkoitukseen mitä me nyt tänään käsittelemme

milloinka tuo mahdollisuus sitten koittaa se tietysti saattaa monista oloista johtuen vaihdella mutta minusta on peruslähtökohta se että palataan sinne mistä on tultu

peruslähtökohta oli se että nämä lapset sitten palaavat takaisin suomeen ja näin pääosin tapahtui

erinäisistä muista syistä johtuen lapsia sitten jäi myös pysyvästi ruotsiin osin muihinkin maihin mutta pääsääntö oli se että kun olot suomessa paranevat niin tänne palataan takaisin

edelleen näkisin sen että maassa maan tavalla

meillä suomalaisilla pitää olla oikeus suomalaiseen kulttuuriin suomalaiseen elämänpiiriin suomalaiseen uskontoon ja tänne muuttavien kohdalla toki heille oma erilaisuutensa sallitaan mutta tämä ei saa missään tapauksessa vaarantaa meidän suomalaisuuttamme

lahtela täällä viittasi aivan oikein siihen että kun turvapaikkakäsittelyä tehdään niin tämä pitää tehdä nopeasti ja myöskin nopeasti tehdä kotiuttaminen kotiuttaminen sinne mistä tänne on tullut jos se on mahdollista

nyt minä joudun aikaisempia puheitani vähän tarkistamaan

lauri oinonen osoittautui suureksi

hallituksen esityksessä ja valiokuntamietinnössä näissä molemmissa on hyvää se että henkilö voi päästä tekemään työtä

keskustelu on nyt päättynyt eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyisimme sen käsittelyssä jysäyttää täyty lakiehdotukset

arvoisa puhemies

ne henkilöt jotka viime sotien jälkeen olivat osan aikaa evakuoituina ruotsissa muun muassa pohjois ruotsissa jonne osa meni työhön menivät sinne työhön eivät he sinne jouten jääneet vaan etsivät kaikki työtä ja elättivät sillä itsensä

uskon että keskustelu on synnyttänyt erilaisia näkökohtia joilla on merkitystä kun katsotaan mitenkä tästä edetään

erityisesti nuoret ihmiset voivat pahoin työssä on paljon määräaikaisia eläkkeitä eri syistä usein työelämän henkiset paineet ovat ylivoimaisia

arvoisa puhemies

kansalaisten huoli on monessa suhteessa vakava viitataan niihin ongelmiin joita on syntynyt monikulttuurisuudesta vaikkapa ruotsissa tai vaikka englannissa

minulle tänään junassa kertoi eräs pelastuspäällikkö että ruotsissa on tilanne sellainen että eräille maahanmuuttaja alueille ei palokunta uskalla mennä paikalle ennen kuin poliisi on saapunut

samoin pitää kiinnittää huomiota siihen että ikääntyvät työntekijät joilla on hiljaista tietoa työpaikalla ja hiljaista tietoa osaamisesta voisivat jaksaa niin pitkään kuin itse hyväksi katsovat tai lait mahdollistavat olla työssä

toivottavasti tätä ei suomessa tule

näkisin että meidän tämän välikysymyskeskustelun kautta pitää löytää paljon näkökohtia joilla voimme hyödyntää työelämää ihmisten työssä viihtymistä työssäjaksamista työn ja perhe elämän sovittamista ja myöskin erilaisia työaikaratkaisuja

samoin meidän tulisi löytää niitä ratkaisuja joilla voitaisiin päästä niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on todettukin työelämään aikaisemmin kuin on nyt mahdollista

nyt meillä tulee suomessa paljon näitä välivuosia joilla tietysti yksilön kannalta voi olla monenkinlaista hyödyllistä merkitystä elämänkokemusta mutta jos ajattelemme puhtaasti työuran kannalta niin pitäisi löytää niitä ratkaisuja mitenkä päästäisiin haluttuihin opintoihin mahdollisimman pian

olisiko löydettävä vaikkapa niitä malleja joihin sivistysvaliokunta viime viikolla tutustui englannissa jossa jatko opiskeluihin ylioppilastutkintoa vastaavan opiskelun myötä valmistaudutaan jo koulun viimeisenä vuonna niin että sitten kun on uusi vaihe edessä niin yleensä on jo opiskelupaikka valmiina ja näin voitetaan työuralla vuosi pari kolme verrattuna suomalaiseen käytäntöön

arvoisa puhemies

karjulan puheen ajatuksiin on ilo yhtyä ja itse osaltani totean että kysymys on paljon laajemmasta asiasta kuin vähittäiskaupan aukioloista

toivon että tällaista inhimillisyyttä voitaisiin löytää työelämään voitaisiin löytää yksilöllisyyttä

aikanaan kun multialla lapsuudessani kasvoin ja vartuin oli luonnollista että kaupat menivät kiinni lauantaina puolilta päivin ja pyhäpäivänä oli kirkonkylällä aivan oma rauhallinen ilmeensä

eläkeikä on monille ihmisille unelma uudesta elämänvaiheesta ja monesti eläkeikä tarjoaa myös virikkeellisen yhteiskuntaa monella tavalla palvelevan ja hyödyttävän elämänvaiheen ihmisten elinkaaressa

samoin oli oppikouluvuosina keuruun kirkonkylän elämässä arjen ja pyhän ero samoin varusmiespalvelukaupunkini hamina oli arkena toisenlainen kuin pyhäpäivänä opiskelukaupunkini helsinki samoin arkena toisenlainen kuin pyhänä

odotettavissa on pörssiromahduksia myös tulevaisuudessa kun eläkerahastot alkavat yhtä aikaa realisoida sijoituksiaan eläkkeiden rahoittamiseksi

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on hyvin perusteltu ajankohtainen

minä pelkään että meillä saattaa käydä niin että me menetämme jotain tästä arjen ja pyhän vuorottelusta jota ihminen loppujen lopulta elämässään tarvitsee sillä että vapautamme kauppojen aukioloa

kaikki toimet joilla voidaan estää huumeita ja niitten kielteisiä vaikutuksia ovat myönteisiä ja tässä on yksi esimerkki sellaisesta

mitä sen eliminoimiseksi voi tehdä se on vaikea kysymys

toivon mukaan minun pelkoni ovat olleet aiheettomia vääriä mutta edelleen pelkään että on tapahtunut sijoituksia jotka osoittautuvat perin vaikeiksi hyödyntää

tämä on hyvä osoitus siitä että hallitus on hereillä ja toimiin ryhdytään ja toivon että asia etenisi päätökseen mahdollisimman pikaisesti

heitä voi olla mutta minä en ole ketään vielä tavannut paitsi että tietysti joku kansanedustajista on sanonut että hän tarvitsee että hän pääsee kauppaan silloin kun itse tahtoo mutta me taidamme olla semmoinen aika harvinainen rotu suomen väestössä meillä saattaa olla vähän tarpeita joita ei välttämättä kaikilla muilla ole asioida kaupassa koska eivät ketkään muut kuin kansanedustaja ja kaupan edustajat keskusliikkeitten edustajat ole toivoneet että nämä aukioloajat jatkuvat

toivon että tämä keskustelu on synnyttänyt työelämään erilaisten vaihtoehtojen löytämistä joka auttaa työssäjaksamista ja palvelee sitä kautta myöskin hyvää elämänvaiheen kehitystä kohti eläkevuosia

sitä vastoin oma lähikauppiaani jonka asiakkaana hyvin paljon olen on halunnut että hänelläkin olisi sunnuntaina vapaata hän voisi olla perheensä parissa ja nyt jos aukioloajat pitenevät niin hän sanoo pitääkö hänen tulla makuupussin kanssa sitten päivystämään jos joku asiakas saattaa tulla hiljaisempana aikana

no se oli tietysti vain tuommoinen kärjistys mutta osoitti sen että pienyrittäjä lähikauppias kokee ongelmana tämän aukiolopakon käytännössä pakon lisäämisen sen takia että asiakkaat sitten saattavat mennä sinne missä ovet ovat avoinna

kun käy noissa suurissa marketeissa niin eipä siellä varmasti pyhänä ole muuta kuin se nuori opiskelija joka kerää kassalla rahat

katson että kunnat itse kyllä pystyvät määrittelemään sen minkä kokoisina ne haluavat olla itsenäisiä ja toteuttaa lähidemokratiaa

toinen asiakas saattaa neuvoa mistä suuren kauppakeskuksen vastakkaiselta puolelta tai jostakin aivan muusta kerroksesta saattaisi etsimäänsä käydä etsimässä

juuri terveydenhuollossa kuten sosiaalitoimessa on mitä syvällisimmin paikallista itsehallintoa koskettava perusolemus kunnallisen hallinnon kannalta

elikkä minä henkilökohtaisesti haluan että meillä yhteiskuntapolitiikassa puolustettaisiin ihmistä lähellä olevia palveluja olipa kysymys lääkäripalveluista hammaslääkäripalveluista terveysasemista neuvoloista lähikouluista niin kyläkouluista kuin taajamien lähikouluista mutta myöskin lähikaupoista

tämän vuoksi hieman kritisoin nyt tätä paras lain mukaista kehitystä joka muun muassa kotiseudullani on johtanut alueellisesti keinotekoisiin kuntakolhooseihin käyttäisin tällaista kuvainnollista sanaa jossa päätösvalta vieraantuu kunnallisilta päättäjiltä itse asiassa hyvin suppealle virkamiesjoukolle

aivan kuten täällä on mainittu puheenvuorossa niin on yhdysvalloissa koettu todella ongelmana että ikääntyville ihmisille ei ole lähipalveluita

sitten kun kunnallinen oma lähivaikuttaminen etääntyy helposti on seurauksena myös ihan yksittäisten palvelujenkin katoamista lähipalvelujen osalta aikaa myöten

tämä käsiteltävänä oleva kysymys on tietysti se että kauppojen vähittäiskaupan aukioloajat menevät kuten täällä esitetään mutta haluan että tämä kritiikki mitä puheenvuorossani tuon tulee kirjatuksi aikakirjoihin sillä ainakaan minulla ei ole yhtään enempää ostovoimaa vaikka kauppojen aukioloaika laajenee

tapahtuu keskittymistä siten että kustannukset siirtyvät kuntalaisille pitenevien matkojen muodossa tai jotain muuta byrokratiaa

nämä todellakin tulisi saada erilleen kehysbudjetoinnista juuri sen syyn takia että nämä ovat pitkäjänteisiä investointeja ja todellakin nämä tulisi katsoa sijoituksiksi suomalaisiin rakenteisiin ei vain menona vaan nimenomaan omaisuuden arvonlisäyksenä

esimerkiksi kotiseudullani käydään tätä niin sanottua vaippasotaa jossa vaippoja päivittäin tuotaisiin jyväskylästä keuruulle sen sijaan että meillä aiemmin on ollut varasto

erityisesti haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen että meillä on paljon rataverkkoa jota olisi ihan kuljetusreittien mielekkyyden ja lyhimpien etäisyyksien vuoksi mielekästä käyttää nykyistä enemmän mutta meillä on päästetty näitä heikkoon tai tyydyttävään kuntoon ja niitä ei sitten hyödynnetä

näytteet otettaisiin kyllä keuruulla laborantti matkustaisi näytteitten kera taksilla jyväskylään jossa näytteet analysoitaisiin ja sitten aikanaan saataisiin sieltä tulokset

tähän asti kaikki tämä työ on toteutettu omalla paikkakunnalla tulokset on saatu välittömästi ja samalla ovat olleet osaavat henkilöt myös paikalla

mutta yleensä ihmiset jotka ovat vakiintuneemmassa työsuhteessa kokevat ongelmaksi sen että sunnuntai heitä sitoo